siinä on jo riittävän kova haaste mutta kun tämä yhdistetään tuottavuusohjelman toimeenpanoon ja muuhun resurssien kiristämiseen niin tässä on oikeasti kyllä syytä olla huolissaan tämän alueellisen toiminnan erityisesti ely keskusten resursoinnista

minä haluan korostaa että ympäristöhallinnon hyvä toimivuus hyvä laatu on tietysti ennen kaikkea meidän ympäristömme ja luonnon etu mutta se on myöskin elinkeinoelämän etu että ympäristöhallinto toimii sillä tavalla kuin on ajateltu

näin muodoin totean että näiden ely keskusten ja avienkin tilannetta resurssien osalta on tarpeen erittäin tarkasti seurata ja tarvittaessa reagoida sitten lisäbudjetin konstein tai jollain vastaavalla tavalla

täällä on ilahduttavan moni edustaja kiinnittänyt tähän asiaan huomiota

erityisesti minua ovat ilahduttaneet monien sosialidemokraattien puheenvuorot joista käy ilmi ilmeisesti sosialidemokraattien nykyinen ympäristömyönteinen linja

on totta että nyt tässä viime aikojen keskustelussa ilmastonsuojelu on ollut se teema numero ykkönen ja luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on valitettavasti jäänyt vähän sen varjoon

täällä on vähän kahdensuuntaista viestiä ollut eteläisen suomen metsien suojelua koskettelevasta metso ohjelmasta

toisaalta on väitetty että sen resursseja on leikattu mutta budjettikirjaa lukemalla näkee että kyllä sen resurssit lisääntyvät nyt ensi vuodelle aika tuntuvasti moninkertaistuvat

leikkausta summissa on tietysti siihen nähden mitä olivat aiemmat suunnitelmat mutta nykytilanteessa hehtaaritavoitteet kyllä pystytään täyttämään

ensinnäkin koko suunniteltu resursointi on alamittainen ja toisekseen metson rakenne on semmoinen että siinä luonnonsuojelualueiden verkosto ekologiset yhteydet eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla

täällä on enemmän kiinnitetty huomiota metsien osalta monimuotoisuuden suojeluun mutta haluan tässä nostaa esille myös suoluonnon ja erityisesti maaseudun perinnebiotoopit jotka ovat meillä ehkä kaikkein uhanalaisin luontotyyppi

tässä pitäisi yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa hakea uudenlaisia toimintamalleja joilla jolla voi tässä näitä nyt voitaisiin hakamaiden ja laidunmaiden ja tämäntyyppisten maiden luonnon monimuotoisuutta tukea ja vahvistaa

nimenomaan suhdanneluontoiset avustukset jotka kohdistuvat vuokra asuntokohteisiin ja asunto osakeyhtiöihin ovat nyt positiivisia

nyt ei ole sellaista instrumenttia tällä hetkellä käytössä jossa pientalojen energiaremontit olisivat kohdennetusti tuen piirissä

toki kotitalousvähennyksen avulla voidaan saada osittain huojennuksia kustannuksiin mutta toivoisin että asuntoministeri vapaavuori tai joku muu innokas ja sopiva taho miettisi tätä asiaa ja kehitettäisiin sellaiset instrumentit joilla pientalojenkin energiaremontteja voitaisiin tukea

arvoisa puhemies

tämän juhlapäätöksen taustalla on varmasti se että itämeren tila on suomelle tärkeä ja tässä on ajateltu suojelun tasoa nostaa tällaisella selkeällä uudella laajalla suojelualueella ja myöskin turvata itämeren merenalaisen luonnon ja muunkin meriluonnon monimuotoisuutta tällä toimenpiteellä

tälle on kansallinen tarve

itämeren suojelu esimerkiksi tässä salissa käytyjen keskustelujen perusteella on tulkittavissa niin että se on hyvin laajasti kansanedustajien suosiossa ja sitä kannatetaan monin tavoin

salolainen tässä vähän murheellisia tietoja sieltä kertoikin kuin saaristomerellä tai suomenlahden puolella

on kahden eri ekotyypin lajistoa tällä alueella mikä perustuu nimenomaan siihen että alue on riittävän laaja ja pitkä

myöskin ympäristöhallinnon ihmiset ovat pitäneet erittäin tärkeänä sitä että tämä laaja rajaus takaa sen että esimerkiksi ympäristönmuutoksen ja ilmastonmuutoksen seurantaa on hyvä tällä alueella toteuttaa koska tämä on siihen sovelias ja riittävän laaja alue

tästä valmisteluprosessista on todettava että tämä on ollut todella kivulloinen oikeastaan koko matkan ajan ja kivulloisuus perustuu tietysti alueen lähes raivopäiseksi yltyneeseen vastustukseen nimenomaan vakka suomen varsinais suomen puolella

asioita ei pelkkien kuntien pohjalta tarvitse ajatella löytyy paljon asukkaita jotka pitävät tätä tärkeänä myös alueella

kova vastustus argumentteineen on toki valmisteluun vaikuttanut mielestäni ehkä vähän liikaakin

tässä on kansallispuiston perusperiaatteista aika monessa kohtaa tingitty nimenomaan elinkeinojen yhteensovittamisen nimissä ja on menty eräällä tavalla mielestäni ihan jo äärirajoille siinä kuinka pitkälle joustoja luonnonsuojelun osalta voidaan tehdä elinkeinojen nimissä

mutta kuten eräistä käytetyistä puheenvuoroista on käynyt ilmi nämäkään joustot ja vastaantulot ja yhteensovitukset eivät näytä kaikille riittävän

te vetositte vain siihen että alueella on vastustettu mutta kun tässä on yhteensovitettu kalastus kalankasvatus metsästys ydinvoimala ja puolustusvoimat kaikki mahdolliset joustot on tehty niin yhtään argumenttia ei enää vastustajille jäänyt kouraan tässä

elikkä siinä mielessä tuntuu tosiaan siltä että asia on mennyt täysin periaatteelliselle tasolle ja vanha levy jauhaa yhä edelleen

mutta yleisesti on myös todettava että tavallisissa tapauksissa ja tästä on paljon esimerkkejä prosessi menee sillä tavalla että kun kansallispuisto perustetaan niin ei kulu kauankaan kun sitä aletaan myöskin alueella arvostaa koska se tuo alueelle hyvää imagoa mahdollistaa esimerkiksi matkailupalvelujen laajamittaisen kehittämisen

hemmilä täällä kehtaa esittää että kansallispuisto on vanhanaikainen tapa luonnonsuojelussa tai jotenkin muutenkin vanhanaikaista

joka tapauksessa tämä tuo myös paljon mahdollisuuksia alueelle mutta ennen kaikkea haluan korostaa tämän luonnontieteellistä merkitystä ja merkitystä itämeren suojelun osalta

totean lopuksi puhemies että selkämeren kansallispuiston puolustaminen on täällä vaatinut selkärankaa ja onneksi sitä näyttää eduskunnasta riittävästi löytyvän

hemmilä ei kyennyt ensimmäistäkään konkreettista asiaa tuomaan esiin paitsi tämän ympäristöministeriön virkamiehen käytöksen joka ei tosiaankaan nyt kansallispuistoa perustettaessa ole mikään keskeinen argumentti suuntaan eikä toiseen vaikka se täällä näin voimakkaasti esiin tuotiinkin

täällä kyllä vedotaan siihen että lakiesitys halveksii kunnallista itsehallintoa ja demokratiaa eikä anna minkäänlaista arvoa maakuntaliiton eikä paikalliselle asiantuntemukselle

siinä ei ole mitään sisältöä

tämä on tällainen jossa ikään kuin on loukkaannuttu siitä että joku on toista mieltä kuin kunnan alueen kaupungin tai auton uudenkaupungin kaupunginhallitus

täällä myös korostetaan että tämä kansallispuisto ei toisi suojelulle lisäarvoa mutta ei todeta sitä että ei siitä kyllä mitään haittaakaan ole ei elinkeinolle eikä varsinkaan luonnonsuojelulle

hemmilä täällä aiemmin siteerasi että tässä syytetään kansallispuistoa instituutiona vanhanaikaiseksi ja kankeaksi hallinnoltaan

hemmilän argumentit ovat laidasta laitaan tätä tasoa joten eiköhän tässä ole vaan viisasta mennä eteenpäin ihan hallituksen esityksen ja ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisilla nuoteilla

arvoisa puhemies

hemmilälle että olisi kannattanut kuunnella mitä sanoin varsinaisessa puheenvuorossani ja olisi kannattanut myöskin lukea asiantuntijavaliokunnan ympäristövaliokunnan mietintö jossa tätä konkretiaa myös tuodaan esiin

täällä sanotaan muun muassa näin että tässä saatetaan pysyvän suojelun piiriin edustava ja pitkä pohjoiseteläsuuntainen alue pohjanlahden meri ja ulkosaaristoaluetta joka turvaa merkittävällä tavalla itämeren uhanalaisia ekosysteemejä

arvoisa puhemies

eli tästähän käy selvästi ilmi että tässä vastoin ilmasto ja energia strategian perusteluja varaudutaan sähkön pysyvään vientiin

se mikä on varsinainen kysymykseni ministerille on se että minä olen saanut semmoisen käsityksen että jos nämä ydinvoimaratkaisut esitetyssä muodossa toteutuvat niin meidän kantaverkkomme vaatii aika huomattavia lisäinvestointeja

kyllä täytyy tämän keskustelun kuultuaan todeta että kyllä tämä aika takaperoista lainsäädäntöä on että näillä valiokunnan esittämillä reunaehdoilla näyttää siltä että tätä uhkaa joka tässä lainsäädännössä muodostuu ei voida koskaan panna toimeen koska tässä syntyy ihan väistämättä kohtuuton tilanne sen henkilön kannalta

toisekseen on kyllä todettava että kyllä tämä ajatus tämän viimesijaisen etuuden leikkaamisen käyttämisestä ikään kuin kannustimena on sekin aika takaperoinen kannustin

minä haluaisin korostaa vapaa ajantoiminnan ja harrastusten merkitystä maahanmuuttajalasten ja nuorten kotoutumisessa

tämän johdosta kysynkin ministeriltä miten ministeri ajatellut että voitaisiin madaltaa kynnyksiä siihen että maahanmuuttajalapset ja nuoret voisivat osallistua suomalaiseen järjestötoimintaan kulttuurin ja liikunnan alalla

ilmastonmuutos on meidän aikamme suurin uhka ja sen tähden kaikenlaisia suunnitelmia ja asiakirjoja pitää arvioida siltä kannalta mitenkä ne suhtautuvat ilmastonmuutoksen torjumiseen

tässä sektorikohtaisesti laaditussa budjettiesityksessä ilmastonmuutosta koskevat asiat ovat aika lailla hajallaan eikä sellaista koontia niistä ole helppo löytää

ei myöskään valtioneuvoston tiedotteessa tai hallituksen tiedotteessa ole koottu ilmastonmuutokseen vaikuttavia budjettiasioita joten tämä ilmastovaikutusten arviointi on hiukan työläs homma ja toivoisinkin tässä jatkossa sitten tätä asiaa hiukan helpotettavan sillä tavalla että nämä asiat koottaisiin paremmin tavoitettavaan muotoon

senhän tietysti nimikin sanoo aika selkeästi että se on alue jossa on tarkoitus suojella luontoa ja tarkoittaa siis ekosysteemin suojelua mutta myös siellä piilevien ja elävien eliöiden niin eläimien kun kasvienkin suojelua

se on se peruslähtökohta ja koko luonnonsuojelualueajatuksen idea eihän siinä muuten mitään järkeä olisikaan

liikennepolitiikan puolella tietysti keskeisintä on vahvistaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sillä tavoin että painopiste liikkumamuodoissa siirtyisi sinne suuntaan

tältä näkökannalta katsottuna työsuhdelipun houkuttelevuuden vahva lisääminen on erinomainen avaus tässä budjettiesityksessä

toisena merkittävänä liikennepoliittisena asiana nostan esille tämän täälläkin moneen kertaan mainitun seinäjokioulu rataosuuden töiden jatkumisen

budjetista löytyy myös hienokseltaan merkkejä verotuksen painopisteen siirtymisestä ympäristö ja energiaverojen suuntaan

sitten haluan erikseen nostaa vielä esiin tämmöisen mikä tässä hallituksen linjauksessa minusta on kaukonäköistä

nyt tässä suuntaan ja toiseen voidaan tapauskohtaisesti sitten tehdä muutoksia kyseisen luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen ja sen ominaisuuksien mukaan

eli pohjoisessa suomessa voidaan määrittää alueellisia tai jotain eläinlajia koskevia metsästyskieltoja jos se on luonnonsuojelualueen ominaisuuksien kannalta tarpeen

ja samoin sitten etelässä on mahdollista sallia jonkun eläinlajin metsästäminen luonnonsuojelualueella jos metsästys ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta haittaa alueen muulle käytölle

tämä perusjako tässä luonnonsuojelulain uudistuksessa edelleen säilyy ja valiokunta on mietinnössään aika tarkoinkin eritellyt niitä syitä joiden nojalla olisi mahdollista eteläisillä luonnonsuojelualueilla tämä metsästäminen sallia

tämä on kuitenkin semmoinen tulevaisuudenala josta nyt maailmanmarkkinoillakin näkyy selvästi että tuotanto energia ja ympäristösektorilla ei ole painunut miinusmerkkiseksi vaan se on tulevaisuuden kasvuala

siinä mielessä tämä laki pitkällisen väännön jälkeen säilyttää perustulokulmaltaan nykyisen tilanteen ja niin minusta on hyvä

tämä koskee myös täällä paljon esillä ollutta puunjalostusteollisuuden tulevaisuutta ja siihen liittyviä toimenpiteitä

kaiken kaikkiaan arvioituna tämä hallituksen budjettiesityksen ilmastotase on positiivinen

pidän itse kyllä vaikka olenkin tämän mietinnön ja lakiuudistuksen takana tätä pykälää aika kuolleena kirjaimena ja tarpeettomana koska nykyinen poliisilaki jo antaa mahdollisuuden tällaisten tapauksien poistamiseen

toisekseen tästä ei nähdäkseni voi minkäänlaista yleistä käytäntöä syntyä sen johdosta että nämä luvat näitä poistamisia varten täytyy aina tämän alueesta vastaavan viranomaisen eli käytännössä metsähallituksen myöntää

ja koska tässä on että tämmöisen luvan perusteena pitäisi olla ilmeinen uhka ihmisen turvallisuudelle tai merkittävän taloudellisen vahingon syntymisestä niin tämä kynnys on varsin korkea ennen kuin näitä lupia voisi tulla

arvoisa puhemies

toinen asiakokonaisuus johon lyhyesti kiinnitän huomiota ovat työllisyyskysymykset jotka tietysti ovat hyvin keskeinen asia meidän yhteiskunnassamme

kahden uuden ydinvoimalan rakentamispäätöksiä on pyritty perustelemaan tässä keskustelussa moneen kertaan hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamisella ja teollisuuden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistamisella

että siinä mielessä minä en pidä tätä pykälän muotoilua tällaisenaan mitenkään vaarallisena

yksimielisyys salissa on kuitenkin ollut liikuttava siinä että keskeinen painopiste on nuorisotyöllisyyden hoidossa ja tässä budjettiesityksessä on paljon nimenomaan koulutuksen ja etsivän nuorisotyön puolella sellaisia seikkoja jotka osaltaan parantavat nuorten tulevaisuutta ja ehkäisevät pysyvää syrjäytymistä

enkä näe missään tapauksessa että tämä lakikokonaisuus avaisi metsästyksen etelän kansallispuistoissa tai muissakaan kansallispuistoissa nykyistä kummemmin

edelleen kysyn sitä nähdäänkö täällä laajastikin suomen teollisuuden tulevaisuuden osalta suurimpana vahvuutena se että meillä on halpaa energiaa

haluan vielä lopuksi todeta että vaikka on selvää että keskeinen painopiste on nuorisotyöttömyyden torjunta ei kuitenkaan tässäkään katsannossa saa unohtaa pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tähtääviä toimenpiteitä

hirven ajaminen on tietysti luonnonsuojelualueen perimmäistä tarkoitusta vastaan koska se häiritsee hirven elämää ja sen lisäksi se häiritsee myös muiden eläinten ja eliöiden elämää siellä

monet asiantuntijat ovat arvioineet siten että teollisuuden näköpiirissä oleva sähköntarve pystytään tyydyttämään ilman lisäydinvoiman rakentamista

täällä nyt joitakin asioita siihen suuntaan on tässä budjetissa mutta tähän varmasti tarvitaan vielä lisää panoksia

tulevaisuuden menestys perustuu kuitenkin energia alalla uusiutuvien mahdollisuuksiin uusiutuvien energialähteiden parempaan hyödyntämiseen ja hajautetun tuotantojärjestelmän kehittämiseen

on selvää että valtion toimin ei suoraan työpaikkoja pystytä perustamaan mutta siltä kannalta asiaa kannattaa mietiskellä miten valtion tai julkisen sektorin tukien avulla voidaan vahvistaa välityömarkkinoita sillä tavalla että vipuvaikutuksena työpaikkoja syntyy esimerkiksi kolmannelle sektorille

eli metsähallituksen tulee tähänkin toimintaan myöntää lupa ja tästäkään ei niin muodoin voi kovin yleistä käytäntöä tulla koska metsähallituksen tehtävänä on pitää huolta näistä luonnonsuojelualueista

näin arvelen aikani tulleen jo runsaasti käytetyksi

tämä on osaamisintensiivinen kehityssuunta ja tässä täytyy myös muistaa että tähän liittyy voimakkaasti energiatehokkuuden ja energiansäästön kehittäminen nykyisestään ja näiden osalta pitäisi tehokkaat toimet käynnistää

täällä ministeri pekkarinen antoi ymmärtää että tätä puolta ei tässä paketissa olisi unohdettu mutta kyllä siellä nyt semmoinen jämäkkä ote näistä muun muassa älykkäiden sähköverkkojen kehittämisen osalta kyllä puuttuu

sitten täällä on monessa puheenvuorossa puhuttu siitä että uusien ydinvoimaloiden rakentaminen on siirtymäkauden ratkaisu tai ylimenokauden ratkaisu ja monet edustajat ovat vakuuttaneet että eivät ole kovin innostuneita ydinvoimasta mutta siirtymäkaudeksi voisivat sitä olla kannattamassa

meillä on viisi ydinvoimalaa pyörimässä tässä maassa eivätkä vihreätkään ole olleet esittämässä täältä pöntöstä nyt tämän keskustelun aikana että niitä ajettaisiin kesken käyttökauden alas

siinä on meillä se aikaikkuna jonka aikana uusiutuva energiajärjestelmä voidaan sitten saada pystyyn mutta siihen tavoitteeseen tuo erittäin suuren haitan se että tätä siirtymäkautta pidennetään ja sitä vahvistetaan rakentamalla runsaasti uutta ydinvoimaa

sitten arvoisa puhemies täällä myöskin on hyvin monessa puheenvuorossa perusteltu ydinvoiman lisärakentamista sillä että saadaan hiilenpoltto vähenemään ja hiilipäästöt alenevalle uralle

meillähän energiantuotannon puolella hiiltä poltetaan yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa ja toisaalta lauhdevoimaloissa

no yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa chp tuotantoa on vaikea korvata ydinvoimalla koska sen avullahan meidän asutuskeskuksissamme kaukolämpö toimii ja me emme voi lopettaa kaukolämmityksen tuottamista

ainoa tapa jolla chp tuotannosta eli yhdistetystä sähkön ja lämmöntuotannosta päästöjä saadaan alas on se että niitä fossiilisia polttoaineita korvataan biopolttoaineilla

näitä ratkaisujahan tämä hallituksen uusiutuva paketti pitää sisällään ja sitä kautta päästöt tulevat alenemaan riippumatta siitä rakennetaanko ydinvoimaa vai ei

myös tältä kohdin lauhdevoimaloiden tuotannossa hiilipäästöt saadaan alas sillä että vaihdetaan polttoaineita uusiutuviin polttoaineisiin ja tämä on se tie ja tähän tosiaan hallituksen esityksetkin ovat viemässä

arvoisa puhemies

sen sijaan varmasti maa ja metsätalousvaliokunta teki huolellista työtä omasta näkökulmastaan tätä lausuntoa laatiessaan mutta toki ympäristövaliokunta tekee omaa työtään ympäristönsuojelun näkökulmasta

tämä kysymys näistä liesjärven kansallispuiston liepeillä tapahtuneista runsaista hirvikolareista

nyt totean kuitenkin tämän hirvionnettomuusongelman osalta sen että jos on hirviä jotka aiheuttavat vahinkoa suojelualueen ulkopuolella niin silloinhan ne liikkuvat myös suojelualueen ulkopuolella jolloin voidaan lisätä hirvenkaatolupia siinä lähialueilla sillä tavalla että kun ne tulevat sieltä suojelualueelta sen ulkopuolelle niin ne voidaan silloin kaataa

lopuksi arvoisa puhemies totean tuosta että tämä hallitus on toki saanut nyt mantran tavoin toistuvissa puheenvuoroissa mainetta ikään kuin aivan poikkeuksellisen luonnonsuojeluvihamielisenä hallituksena

nämä puheet ovat kyllä aika liioiteltuja jos ajatellaan että nyt selkämeren kansallispuiston perustamisesitys on jo eduskunnan käsittelyssä ja kaiken saadun tiedon perusteella myöskin sipoonkorven kansallispuiston perustaminen tulee